suomalainen kauppa on hyvin keskittynyttä ja pitää huolen siitä että meillä ruoka todella maksaa

arvoisa ministeri nyt kun kauppa avoimesti myöskin nettihuutokaupalla kilpailuttaa tavaroita minimilaatuvaatimukset on mutta kotimaisuusasteesta ei ole minkään näköistä merkkiä niin onko viime päivinä käyty keskusteluja keskusliikkeiden kanssa siitä että myöskin kotimaisia tuotteita kuitenkin pidettäisiin kaupan hyllyllä vaikka se kansainvälinen tuote sitten sen kilpailun voittaakin

herra puhemies

yritysten vahvat taseet ovat osaltaan olleet edesauttamassa työllisyyden ylhäällä pysymistä tässä syvässä talouslamassa

hallitus osaltaan on tehnyt oikeaa talouspolitiikkaa elvyttämällä

kysytään uusia aitoja työpaikkoja ja silloin niiden ehtona on tietenkin kilpailukyky

ne menevät sinne missä pääomalla saa enempi aikaan ja missä työpanoksen saa halvemmalla

kysyn valtiovarainministeri kataiselta onko hallituksella aikomusta ryhtyä selvittämään suomen kilpailukyvyn parantamisen edellytyksiä niin että me voimme merkittävästi synnyttää uusia työpaikkoja koska näkemykseni mukaan tällä rakenteella joka meillä nyt on tässä ilmapiirissä meillä on elvytyksen jälkeen edessä suuri työttömyys

tämä hallituksen esitys arpajaisverolain muuttamiseksi on hyvin perusteltu

on toden totta selvää että tämä lama on kohdellut myöskin raviurheilun pelejä negatiivisesti pelivaihdot ovat pienentyneet

tässä on nimenomaan kysymys koneellisen kullankaivun kieltämisestä ei siis koneellinen kullankaivu kielletä lemmenjoen kansallispuiston alueella

kaikilla näillä on todella kustannusvaikutusta

tässä voisi kuitenkin todeta sen että kuljettajan ammattitaito paranee vaan ajamisen kautta elikkä portaittaisen vaatimustason kautta

tämä on se oleellinen kysymys

kun kullanhuuhdontalupa mahdollistaa edelleen kullanhuuhdonnan myöskin kansallispuiston alueella niin ei tässä niin dramaattista muutosta ole

henkilöauto perinteinen kuorma auto sitten yhdistelmäajoneuvot ja sitten erityisajoneuvot joissa erityisesti nämä vaaralliset aineet ovat sitten näitä erillisasioita

ainoastaan siellä entistetään ne alueet siltä osin kuin ne nyt ovat entistämättä ja jatketaan nimenomaan kullanhuuhdontaluvan varassa kullanhuuhdontaa tulevaisuudessa

mutta kaiken kaikkiaan me olemme vähän sillä tiellä euroopan unionissa että meillä jonain päivänä on kuljettajista pulaa kun ajokortin saaminen tehdään niin vaikeaksi ja ainakin taloudellisesti tavattoman haastavaksi elikkä se maksaa useita tuhansia euroja

pulliaisen puheenvuoron johdosta ja tässä nyt varsinaisen puheenvuoron osalta totean että hänen puheenvuorossaan oli paljon syvää viisautta ja pohdintaa nimenomaan siitä ajasta perustuslain käyttöä kun suomi liitettiin euroopan valuutta alueen jäseneksi

pulliainen puhui verotuista edellisen pykälän aikana niin mielestäni jo ammattipätevyyden ja nimenomaan ammattimaisen työpaikan hallitsevalla pitäisi olla mahdollisuus jatkokoulutuksen osalta koulutuskustannusten verovähennysoikeuteen

meillä rahalain muutoksen myötä tehtiin päätös markan kellutuksesta ja erm kytkennästä ja sen jälkeen tässä salissa ei oikeastaan ole siitä asiasta käytykään keskustelua

mielestäni se on edelleen iso periaatteellinen kysymys jota olisi ollut aikanaan tarve selvittää

toinen kysymys on tietenkin se mitä mieltä kansa on presidentin valtaoikeuksista ja mitä täällä nyt ollaan päättämässä

tämä hallituksen esitys perustuu matti vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelmaan jonka mukaan julkisten tilojen käyttöä tehostetaan tämän vaikuttamatta asiakkaan saamaan sairaanhoitokorvaukseen

nyt meillä on tehty projekteja projektien jälkeen ja halutaan muuttaa koko järjestelmää ihan uuteen kuosiin ja nimenomaan suuruuden ekonomian nimissä ja sitä kautta pyritään hakemaan tehokkuutta

kuitenkin meillä on esimerkkeinä käytettävissä näitä suuria kaupunkeja

meillä pienemmissä kunnissa on kuitenkin terveydenhuollon järjestelmät paljon paremmassa kunnossa

ja nyt tämä julkisten tilojen avaaminen nimenomaan käytön tehostamistarkoituksessa näille osaaville toimijoille on siltä osin perusteltu että saadaan lisää jakajia kiinteille kustannuksille

meillä pääsee terveyskeskukseen meillä päässeen erikoissairaanhoitoon ja me teemme sen myöskin tehokkaasti

paras hankkeesta jonka lähtölaukaus ammuttiin keskustalaisten toimesta syntyi kyllä maakunnissa aikamoista kyseenalaistusta ja monessa kunnassa kyseenalaistetaan vieläkin näitä pyrkimyksiä

tässä on kuitenkin kaiken kaikkiaan mietittävä tätä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toiminnan tapaa ja rajauksia

nyt näyttää siltä että julkinen sektori hoitaa jatkossakin kaikki vaikeat asiat kaikkein helpoimmat asiat hoitaa yksityinen puoli ja siksi tämä vaatisi hyvin laajan keskustelun myöskin näissä virkaehtosopimusneuvotteluissa kuinka voitaisiin tätä vakinaista väkeä käyttää tehokkaammin niin että he saisivat siitä oman hyödyn ja myöskin julkinen puoli saisi oman hyödyn ja lopputuloksena asiakkaat saisivat oikea aikaisen hoidon

jos olisi lähdetty siitä oikeasta näkökulmasta palvelurakenteen uudistamisesta olisi lähdetty sieltä kuntatasolta miettimään mitä itse voidaan tuottaa ja mitä pitää yhdessä tuottaa ja olisi rakennettu alhaalta ylöspäin järjestelmä jossa käsiparit olisi saatu tehokkaaseen toimintaan

nyt luodaan suuria kokonaisuuksia ja organisaatiot luodaan ylhäältä alaspäin ja on näkyvissä että organisaation yläpäähän kyllä riittää rahaa mutta alapäähän ei

hyvänä esimerkkinä on liitoskuntia joissa on ollut kuntakeskuksissa toimivia terveyskeskuksia ja myöskin toimivia vanhainkoteja

tänä päivänä ne on joko suljettu tai ne ovat sulkemisuhan alla ja tämä on huolestuttava kehitys

euroopan unionin toimintaedellytyksiin kuuluu pääomien vapaa liikkuvuus ja myöskin se että tuotantoa tehdään siellä missä sitä on edullisinta tuottaa

täällä katsotaan näitä nykyasioita vain hallinnollisista näkökulmista ja myöskin sen terveyskeskuksen kustannusnäkökulmasta

me suomalaiset olemme auttamattomasti hävinneet tässä ottelussa

meidän pitää miettiä myöskin ihmisten kuntalaisten kykyä liikkua ja kykyä kantaa sitä kustannusvastuuta kustannusrasitetta joka siitä kulkemisesta tulee

me olemme menettäneet kilpailukykymme

harmaan talouden avulla yritetään sinnitellä joiltain osin ja sitten tällä kilpailua vääristävällä työvoimalla

täällä oli edustajan sivuhuuto jossa mainittiin somero

kuitenkin meidän perustehtävämme on katsoa että me saisimme rehellisellä tavalla suomen kilpailukykyiseksi että ei tätä harmaata taloutta täällä olisi

elikkä edelleen haastan oppositiopuolueita käymään avointa keskustelua suomen kilpailukyvyn parantamisesta

jos meiltä lopetetaan tai ajetaan puolittain alas terveyskeskus se tietää päivittäin noin sadalle ihmiselle salo reissun

silloin kun siihen päästään päästään myöskin eroon harmaasta taloudesta

ja jo nyt kun sitten tämän seurauksena meidän kuntamme kustannukset nousevat sitten vielä ihan omaan luokkaansa elikkä meidän kaupunkimme kantokyky ei sitten enää riitä näihin

mutta arvoisa ministeri kun kuntia velvoitetaan isäntäkuntamalliin siinä mallissa palveluita ostavalla kunnalla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa käytännössä niihin kustannuksiin joita se joutuu maksamaan

tämä on eittämätön tosiasia tämä on selvitetty ja tämä on ainakin meidän kohdallamme se kompastuskivi

kyllä tämä lain perusteluihin varmaan hyvin sopii mutta ei mielestäni ole lain tasoista

myöskin kunnan virkamiesten on enää aika vaikea vaikeiden kuin pelkkä mennään viran tai kunnan kunnan virkamiesten

hallituksen esitys laiksi tapaturma asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräistä siihen liittyvistä asioista on esitys jonka pitäisi myöskin antaa tulevaisuudessa vastaus juuri siihen mitä vakuutetut odottavat

toivon että nyt kun tätä keskustelua käydään ja myöskin suurissa kunnissa joudutaan miettimään näitä talouden lainalaisuuksia ja kun nyt vedetään yhteen kokemuksia jo näistä uusista liitoskunnista ja kun katsotaan peruutuspeiliin minkälainen tilanne on näissä suurissa kunnissa palveluiden tuottamisen osalta toivoisin että nyt lainsäädännössä alettaisiin ymmärtää myöskin näitten erityiskohtelua tarvitsevien kuntien ja kuntalaisten oikeuksia koska mielestäni ihan järjettömyyksiin ei kuitenkaan laillakaan voida

vakuutuksenottaja toimii lain mukaisesti mutta sen jälkeen lähdetäänkin mielikuvien tielle

on todella ollut monta monituista kertaa niin että muutoksenhakulautakunnan päätös on ollut täysin eriävä sinne asiantuntijalääkärin lähettämään lausuntoon verrattuna

onkin perusteltua kysyä kuinka kauan tällaisen mielikuvan annetaan elää

tämä ei ruoki ihmisten oikeudenmukaisuuden tunnetta eikä myöskään tasapuolista kohtelua

tätä on syytä nyt tässä käsittelyn yhteydessä syventää niin että myöskin sillä potilaalla asiakkaalla on mahdollisuus olla kuultavana henkilökohtaisesti kun näitä asioita käsitellään

omia vastaus kuivuri on että

nimittäin paperit eivät välttämättä aina kerro sitä mikä on ihmisen kunto onko hän todella kykenevä siihen mihin vakuutusyhtiön lääkäri hänen edellyttää olevan vaikka lähettävä lääkäri olisi sitä mieltä että asia pitäisi hoitaa ja järjestää osakorvauksia tai eläkettä tai jotain muuta

arvoisa rouva puhemies

mutta vakuutusyhtiön lääkäri nauttii sitä arvovaltaa joka hänelle on asemasta tuotu eikä arvosta lähettävän lääkärin lausuntoa

he tulivat tekemään sinne töitä

suomalaiset menivät myöskin aikanaan ruotsiin pelastamaan ruotsalaista yhteiskuntaa ahkerina ihmisinä tekemään töitä

meillä suomessa kansalaiset eivät tänä päivänä oikein luota maamme hallitukseen ja sen kykyyn harjoittaa sellaista maahanmuuttopolitiikkaa joka on pitkällä aikavälillä kestävää

meille on tullut hallitsemattomasti suuri määrä maahanmuuttajia jotka on sijoitettu erilaisiin keskuksiin ja heidän vastaanottonsa on kuitenkin suuresta rahankäytöstä huolimatta jäänyt vaitonaiseksi

nyt juuri lueskelin helsingin sanomista uutista jossa konnunsuon keskusvankilaan suunnitellaan pakolaiskeskusta

toivottavasti ei koska sillä sitä sillä saadaan aikaan jos se toteutuu niin siitä syntyy sellainen getto josta ei tule mitään muuta kuin huonoa tulevaisuudessa

meidän pitäisi pyrkiä entistä enempi pienimuotoiseen tehokkaaseen kouluttamiseen ja yhteiskuntaan sijoittamiseen

kaiken kaikkiaan voisi miettiä tuolta maailmanhistorian alusta että pitäisi ihmisille antaa onkia siellä missä on omat vedet ja jättää kalat tänne kotimaahan

kaatopaikat eivät ole mikään komistus vaan ne ovat rumistus ja niitä meillä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa kyllä on jo aivan riittämiin

elinkeinopoliittisesta näkökulmasta on hyvä että täällä on tehty ihan selkeitä parannuksia ennakkoon liikkeellä olleisiin tietoihin elikkä siistausjäte on jäänyt tämän ulkopuolelle ja myöskin terästeollisuuden tuhka

kysymys siitä miten käy keräyslasin kierrätyslasin on hyvin merkittävä asia

heillä on niin hyvä toimintaidea liikeidea siinä että sitä ei tällä verolainsäädännöllä pidä mennä murskaamaan koska eihän puhtaassa lasissa itse asiassa ole minkäänlaista ongelmaa kun se hyötykäytetään

rääkkylän malli jossa ulkopuolinen yhtiö tuottaa palvelut kyse on se jolla se ei ole mielestäni oikea malli enkä missään tapauksessa suosi sitä mutta vertasin sitä tähän isäntäkuntamalliin jossa se tilanne on aika lailla sama

arvoisa herra puhemies

tässä myöskin totean sen minkä ed

hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta sisältää myöskin kannanoton ja selvityksen ahvenanmaan maakunnan mahdollisesta tuen saannista syöttötariffijärjestelmässä

kankaanniemi totesi että vaikka meillä talousvaliokunnassa paljon töitä onkin me olisimme myöskin tästä halunneet lausua elinkeinopolitiikan näkökulmasta

mutta kun me siellä sitten käymme keskustelua me saatamme sitten pyytää asianomaista valiokuntaa ottamaan vastaan meidän kirjelmämme jos me sitten siihen päädymme

talousvaliokunta kuuli asiantuntijoita ja myöskin tutustui eri valiokuntien lausuntoihin ja valiokunta päätyi siihen lopputulokseen että nyt ei ole tarkoituksenmukaista ottaa ahvenanmaata mukaan syöttötariffijärjestelmään

elikkä edelleen pysyn kannassani tämän vertailun osalta

parempaa palvelua ja läheltä

se on sellaista mitä pitäisi miettiä silloin kun ollaan kunnallisia päättäjiä että ihmisiä ei turhan päiten juoksuteta ja palvelu on laadukasta

esityksen mukaisten tukien maksaminen ahvenanmaalla toimiville voimalaitoksille tai tuen kanavointi maakuntahallitukselle edellyttävät lainsäädäntö ja toimivaltakysymysten sekä maakunnan ja valtakunnan taloudenhoidon suhteisiin liittyvien kysymysten jatkoselvittämistä

kaiken kaikkiaan toivoisin että ministeri pohtisi myöskin tätä yksityisen ja julkisen sektorin vastuukysymystä

tänä päivänä yksityinen sektori voi lähettää epäonnistuneet potilaat julkiselle sektorille ja julkinen maksaa kustannukset ja yksityinen laskuttaa sen mitä on urakassa sovittu

arvoisa herra puhemies

syöttötariffijärjestelmä nimenomaan tuulivoiman osalta on hinnoiteltu niin että keskinkertaisissa tuuliolosuhteissa toiminta on kohtuuhyvin kannattavaa

hallituksen esitys pantavalvontalaiksi on uskon niin nimenomaan syntynyt tilanteessa jossa on mietitty sitä kuinka voidaan vankimäärää edelleen vähentää

sitten kun katsotaan ahvenanmaan tuuliolosuhteita jotka ovat erittäin hyvät niin silloin täytyy myöskin arvioida jatkossa syöttötariffin suuruutta jos se jossain vaiheessa tulee toteutumaan

rikosseuraamusvirasto on tietenkin tuskissaan siitä että rikosten määrä kasvaa ja vankimäärä kasvaa ja vankipaikat itse asiassa vähenevät koska meillä vankilaolosuhteet ovat aika heikot

tässä yhteydessä haluan korostaa että tämä asia jää jatkoselviteltäväksi niin kuin myös jäi peltobiomassojen käyttö uusiutuvana energialähteenä

nämä ihmisoikeuskysymykset tulevat jo siinä vastaan ja siksi väheneviä resursseja pyritään uudelleen kohdentamaan

näitä avoimia kysymyksiä on olemassa ja uskon ja toivon että ministeriö paneutuu jatkossa näihin huolellisesti ja kaikki saavat asianmukaisen hyvän lopputuloksen

sakko ehdonalainen yhdyskuntapalvelu avovankila joka on lievempi vankeusmuoto varsinainen vankila

nämä ovat mielestäni tällä hetkellä jo riittäviä

niin kuin täällä jossain kohdin perusteluissa todetaankin myötähäpeän tuottamista tuomion saaneelle

valvonta on toteutettava puuttumatta enempää kenenkään oikeuksiin ja aiheuttamatta suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi

nyt kuitenkin niin kuin valiokunta lausunnossaankin toteaa näihin pienempien yksiköiden rakentamiseen tulee ohjata entistä korkeammat investointituet

ja sitten tällainen rangaistus pitää voida sovittaa niin että muu yhteiskunta sitä ei tiedä

sähkön tuotantotukihan on matalampi tuki ainakin tässä vaiheessa kuin syöttötariffi mutta jos yhdistetään investointituki plus sitten tuotantotuki niin siinä päästään vähän parempaan lopputulokseen

hallituksen esitys eduskunnalle esitutkintalain ja pakkokeinolain säädösten uudistamisesta on hyvä lakiehdotus

tämän lain käsittelyn yhteydessä annettiin selkeästi ymmärtää että jos tätä lakia ei hyväksytä niin sitten suljetaan köyliön ja pelson vankilat näiden säästöjen aikaan saamiseksi

siinä on paljon sisällä sellaisia asioita joita on jo vuosikaudet myöskin lakivaliokunnassa lain auki ollessa yritetty sen sisälle saada

siellä tarvitaan uudet tuulimyllyt ja uudet biokaasulaitokset jotta ne pääsevät syöttötariffijärjestelmän piiriin

poliisille tarvitaan uusia toimintavaltuuksia ja mahdollisuuksia koska rikolliset juoksevat edelleen kaksi askelta edellä

tämä on mielestäni sen laatuista viestintää että jos tämä on ministeriön taholta virallista niin tämä on erittäin kyseenalaista ja jopa selvityksen vaativaa koska kyllä asiat pitää käsitellä asioina esitykset esityksinä ja irrallisina toisistaan

se kyetäänkö myös riittävän huolellisesti varautumaan sitten poliisimiehen paljastumiseen ja siitä johtuviin ongelmiin on tietenkin iso kysymys

budjettiesityksessä lakivaliokunta esitti avovankiloille lisää rahaa ja se esitys meni läpi

kyllä varmasti määrärahoja kohtuullisesti on mutta toisaalta kihlakuntauudistuksen myötä ja poliisien uudelleenjärjestelyjen osalta tuolla pienemmissä keskuksissa on tultu siihen tulemaan että siellä rikostilastot kaunistuvat koska siellä ei enää kannata tehdä ilmoituksia koska poliisit eivät tule paikalle ja siitä johtuen mennään aina vaan huonompaan ja huonompaan suuntaan

toivon että arvoisa ministeri vastaa esittämääni kysymykseen

ja edelleen korostan sitä että investointituet yhdessä sähkön tuotantotuen kanssa ovat kuitenkin paljon enempi kuin ei mitään

toivonkin että nyt kun näistä asioista käydään myöskin poliisihallinnossa keskustelua tämän lainkin myötä pidettäisiin huoli myöskin poliisien saatavuudesta koko maassa tasapuolisesti

olen ed

pulliaisen kanssa osittain samaa mieltä mutta toisaalta myöskin jos katsotaan tehokkuuden aikaansaantia niin kun hallituksen esitys lähtee siitä että pitäisi olla tämmöisiä yhteistoimintayrityksiä joissa päästään vähän isompiin kokonaisuuksiin niin kyllä silläkin oma kaikupohjansa on että siinä riskit tulevat vähän paremmin jaettua kun on sanotaan nyt kolmenkin tilan yhteinen biokaasulaitos ja sitten se pääsee syöttötariffin piiriin kuin jos on joku pieni olematon laitos jossa on omistajalleen aika isot riskit

valtiontalouden pitkäjänteinen hallinta on todella tärkeää ja pääministeri matti vanhasen kakkoshallituksen ohjelma on sisältänyt hyvin seikkaperäisiä kannanottoja

kuitenkin tämä on hyvä tavoite mutta jos katsotaan tätä aikajaksoa tässä on tapahtunut hyvin suuria muutoksia ja tässä puhutaan nimenomaan menojen osalta

tämähän on johtanut hyvin suureen velkaantumiseen

tässä pitää katsoa näitä kokonaisuuksia hallinnonaloittain ja myöskin miettiä entistä enemmän myöskin valtionhallinnossa panostuotos ajatusta

täällä on monta hallinnonalaa joissa panoksia vähentämällä saadaan aikaan hyvinkin merkittäviä tulonmenetyksiä ja näin ollen se oikea kohdentaminen on todella tärkeää

tässä on varmasti paljon kansanedustajilla puhuttavaa jotta saadaan budjettimenettely ja valtiontalous kaiken kaikkiaan hyvälle tolalle ja voidaan sitä turvallisesti viedä eteenpäin

kansanedustajien vaikutusvaltaa osaltaan pitäisi voida lisätä jotta myöskin ne maakunnalliset painotukset tulisivat paremmin näkyviin

suomalainen kuluttaja tekee valinnan joka päivä kaupan hyllyn äärellä ottaako moneen kertaan pakatun tuotteen vai vain yhteen kertaan pakatun tuotteen

kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttaminen on varmasti ihan positiivinen asia nimenomaan sellaisen henkilön kannalta joka on muuttohalukas

toivon mukaan tässä myöskin elintarviketeollisuus kerran jälleen ryhdistäytyy ja miettii pakkauksia niin että sitä jätettä syntyisi mahdollisimman vähän

tässä useimmiten lähettävänä kuntana todennäköisesti tulee olemaan joku pieni kunta ja vastaanottavana kaupunkina suurempi kokonaisuus jossa on kalliimmat hoitokustannukset

minuakin hirvittää kyllä se että tuolta ivalosta haetaan rovaniemelle ja ouluun ja mihin niitä jätteitä ajetaankaan kun taas sitten ivalossakin on parikin kotimaisen polttoaineen laitosta joissa siellä tuntureissa syntynyt sekajäte voitaisiin hyvin polttaa

tässä kustannustenjaossa erityisesti on syytä tarkastella sitä asiaa hyvin kriittisesti jotta ei sille lähettävälle kunnalle tule suurempia kustannuksia kuin jos henkilö olisi siellä kotikunnassa hoidettavana koska silloinhan tästä tulee ei nyt suoranainen tulonsiirto sille vastaanottavalle kunnalle mutta toisaalta silloin tämä valinnanvapaus aiheuttaa sitten tähän kuntakenttään kuitenkin aika isot kustannuspaineet

polttamisen ehtona tietenkin on laitevaatimukset mutta kaiken kaikkiaan kun puhutaan ympäristöstä ympäristönsuojelusta myöskin tällä jäteverokysymyksellä joskin tämä on fiskaalinen vero niin toisaalta myöskin sitten pitäisi miettiä mitä tämä jätteen kuljetus yhteiskunnalle aiheuttaa

edelleen painotan kuitenkin sitä että ihmisillä pitää olla mahdollisuus erityisesti asua siellä missä he haluavat mutta toisaalta sitten tässä hoitopaikan valinnassa meidän on kuitenkin käytettävä selkeästi maalaisjärkeä jotta ei mennä ojasta allikkoon

arvoisa herra puhemies

yrttiaho pohdiskeli puheenvuorossaan osinkojen maksua ja yritysten tuloksen muodostusta

sitten tuossa omassa puheenvuorossani pohdiskelin sitä pitävätkö vanhasen kakkoshallituksen linjaukset talouden osalta paikkansa